arvoisa herra puhemies

julkisen talouden haasteet väestön ikääntyminen palvelutarpeen kasvu ja työvoiman saatavuus ovat niin kovia haasteita että aivan takuuvarmasti tulevaisuudessa tarvitaan uudistuksia

se tässä tapaus destiassa ihmetyttää että jos valtion omistajapolitiikan yksiköllä en tiedä onko ministerillä mutta ainakin yksiköllä on ollut jo vuosi sitten tietoja destian toimitusjohtajaan liittyvistä epäselvyyksistä niin asia saatetaan tutkintaan vasta sen jälkeen kun yleisradion a studio kertoo dokumentteihin viitaten tämän prosessin

hallinto ja turvallisuusjaosto käsitteli ulkoasiainministeriön hallinnonalan määrärahat ja seuraavassa muutamia havaintoja

arvoisa puhemies

mutta hallituksen kannalta ja erityisesti toteuttavan ministerin kannalta kohtalokas virhe tapahtui hallitusneuvotteluissa joissa hallitus otti voi sanoa mahdottoman tehtävän itselleen muutaman hallitusneuvottelijan kirjatessa hallitusohjelmaan ilman asiantuntijakuulemista sellaiset tavoitteet jotka perustuivat vain ideologisiin lähtökohtiin suurkuntahankkeeseen

arvoisa puhemies

minusta on selvää että tämä destian toimitusjohtajan toiminta pitää laajemmin tutkia ja antaa poliisin tutkittavaksi selvittää myös muut tapaukset ja tällä tavalla osoittaa valtion omistajapolitiikassa selkeää linjausta

hallituksen päätös kotitalousvähennyksen laajentamisesta oli hyvä tapa tukea taloudellisesti siirtymistä energiatehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin lämmitysjärjestelmiin

kuntarakennelaki sosiaali ja terveysuudistus valtionosuusjärjestelmä kuntalaki kuntavaltio suhteen ja tehtävien arviointi ja metropolihallinto

kyllä näin isoon kokonaisuuteen olisi oikeus ja kohtuus ollut asettaa laajapohjainen parlamentaarinen valmisteluelin ja katsoa tämä kokonaisuus nimenomaan yhtenä kokonaisuutena ei erillishankkeina jotka ovat irrallisia ja osittain ristiriitaisia

keskustan eduskuntaryhmän mielestä uusien asuntojen uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä sekä rakennusmateriaalin elinkaari tulee huomioida energiatehokkuusvaatimuksissa esimerkkinä hirsirakentaminen

arvoisa puhemies

haluamme myös perustaa infra oyn vauhdittamaan liikennehankkeiden pitkäkestoista toteuttamista mikä mahdollistaa jatkossa enemmän panostuksia perustienpitoon ja yksityisteille

arvoisa puhemies

tämän hankkeen toteuttamisessa olisi ilman muuta pitänyt lähteä siitä että ensin arvioidaan kunnan ja valtion välisten tehtävien suhde mitä tehtäviä valtion puolesta kunnat jatkossa hoitavat

valiokunta pitää luontevana että edustustojen sulkemisista aiheutuvia haittavaikutuksia on pyritty vähentämään muun muassa pohjoismaisella euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa tehtävällä yhteistyöllä

sitten olisi pitänyt katsoa mikä on kuntalain uudistamisen tila tarpeet minkälainen valtionosuusjärjestelmä rakennetaan joka turvaa kaikille kuntalaisille maan eri osissa samankaltaiset ja laadukkaat peruspalvelut

leikkausten jälkeen modernisointia

kehittämällä joukkoliikenteen palvelutasoa ja tiheyttä sen käyttöä voidaan lisätä etenkin suurissa kyse on jo kuljetteli säteri viisi suurissa kaupungeissa

hallitus ei ole oivaltanut miten valtava potentiaali liittyy kotimaiseen ruokaan energiaan ja muihin ainutlaatuisiin luonnonvaroihin sekä matkailuun

nyt olisi ollut vähintäänkin syytä tätä sopimuksen täytäntöönpanon ajankohtaa arvioida uudelleen näissä taloustilanteissa missä ollaan

sitten olisi pitänyt katsoa miten laajaa väestöpohjaa tarvitsevat sosiaali ja terveyspalvelut organisoidaan jatkossa ja sitten olisi katsottu minkälaisia kuntaliitoksia muodostuu vapaaehtoiselta pohjalta ja sitten pääkaupunkiseudun osalta oma hallintomalli jossa pystyttäisiin paremmin niitä vahvuuksia ja haasteita yhteensovittamaan

nämä ovat tulevan kasvun moottoreita yhdessä korkean osaamisemme kanssa

budjettileikkaukset toteutetaan kaksinkertaisina ja maatalouden edunvalvojille viitataan kintaalla kun etelärannan ja hakaniemen suuntaan on linja toinen

nyt olisi osoittanut edustaja backman ajassa päätöksentekoa se kun olisi ilmoitettu että otetaan lisäaikaa siihen kunnes suomen talous vahvistuu ja voidaan uskottavalla tavalla asia hoitaa

keskusta haluaa parantaa pienyritysten asemaa verotuksessa ja helpottaa yksinyrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkausta

se asetti tavoitteeksi suurkuntien muodostamisen mutta tässä ja nyt on jo sanottava että hallitus ei pääse omaan tavoitteeseensa elikkä tällä rakennelakiesityksellä hallitus ei pysty tuomaan tuota ratkaisua niin sanottujen kehyskuntien tilanteeseen

tarkastelussa selvitetään lainsäädännölliset ja toiminnalliset mahdollisuudet luoda edustustorakenne missä edustustojen palveluvalikoima voitaisiin paremmin kohdistaa juuri asianomaisella alueella tarvittaviin palveluihin ja siirtää osa palveluista hoidettavaksi muualla

fi toiminnan aidoksi yhden luukun periaatteeksi mistä työnantajavelvoitteet ja ilmoitukset voidaan hoitaa yhdellä kertaa

valiokunta toteaa että supistuvia voimavaroja tulee hallitusohjelman mukaisesti edelleen keskittää alueille joiden taloudellinen ja poliittinen merkitys suomelle on kasvamassa

arvoisa puhemies

mutta nyt käy niin että taloudellisten resurssien leikkauksen seurauksena meillä muodostuu alhaisen tulopohjan alueelle vain maantieteellisesti isompia kuntia mutta ei tulopohjaltaan ja elinvoimaltaan vahvempia kuntia

valiokunta pitää välttämättömänä suomen taloudellisten etujen edistämistä ja tässä mielessä on tärkeää edelleen kehittää ja vahvistaa team finland verkostoa

arvoisa puhemies

herra puhemies

keskusta pitää kaikkia yrityksiä ja yrittäjiä tärkeinä suomalaisen yhteiskunnan kannalta mutta meillä on näkemysero hallituksen kanssa siitä että hallitus haluaa olla vain erityisesti suuryritysten kaveri ja me haluamme arvostaa myös niitä yksinyrittäjiä ja avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön pyörittäjiä

se on hyvä ja oikea tavoite mutta kun katsoo näitä käytännön toimia niin nämä ylisuuret valtionosuusleikkaukset johtavat siihen että meillä on lähivuosina kymmeniä kymmeniä kriisikuntia ja nämä kunnat ajautuvat selvitystilaan eivät siis selvityksiin vaan selvitystilaan minkä jälkeen sitten hallitus tätä pakkopykälää käyttää joka tänne lakiin on nyt kirjoitettu

kun on kuunnellut sdpn ja kokoomuksen puheenvuoroja täytyy sanoa että kyllä te olette todesta ottaneet pääministeri stubbin kommentit että nyt mennään vaaleihin

ei hallituksen kannata tehdä tästä arvovaltatappiota koska te olette joutuneet korjaamaan lukemattoman määrän huonoja huonosti valmisteltuja kansalaisten kannalta ja isänmaan kannalta huonoja lakiesityksiä

edustaja zyskowicz kokoomus on tällä hetkellä suomen suurin puolue pääministeripuolue

hallintovaliokunta sai eilen kuntaliiton informaation

ja nyt kun tämä verouudistus kiistattomasti jättää nämä huonompaan asemaan tai siis ei paranna niitten asemaa niin kuin pitäisi niin tästä on se näkemysero

se on sikäli surullista ja valitettavaa että kun nyt pitäisi hoitaa isänmaan asioita suomi on vajoamassa erittäin pahaan kriisiin niin te hallituspuolueet väittelette täällä keskenänne

täällä aiemmin keskusteltiin oikeuskanslerin kannanotosta ja niistä johtopäätöksistä mihin hallitus tämän pohjalta pyrkii ja mitä toteuttaa

suomen vahvuus on aina ollut yhteistyössä

on valtiomiestekojen aika

miksi ette käyttäneet sitä

korjataan tämä huono esitys ja saadaan järjestelmä joka ei lisää suomeen byrokratiaa kun te toisaalta sanotte että byrokratia pitää purkaa mutta joka esityksessä te lisäätte sitä

kansainvälinen kehitysyhteistyö

miten se tilanne nyt muuttui kun teillä oli päätösvaltaa tehdä ratkaisu joka olisi ollut suomen kansan ja uskottavan puolustuskyvyn kannalta aivan järkevä

olisi ollut hallituksella tuhannen taalan paikka marssittaa ministeriaitioon kuntaministerin rinnalle molemmat sosiaali ja terveysministerit jotka olisivat eduskunnalle kertoneet yhtä suuta yhtä jalkaa astuen sen milloin he tuovat eduskunnan tietoon ja käytettäväksi sen rakenteen millä sosiaali ja terveyspalveluita suomessa hoidetaan ja millä aikataululla eduskunta saa tarvittavat tiedot

kyllä tuolla maakunnissa monet pienyrittäjät yksinyrittäjät ovat erittäin vaikeissa tilanteissa ja olisi ollut oikein antaa myönteinen signaali myös täältä hallituksen puolelta niin kuin keskusta olisi halunnut antaa

kootkaa tämä pääkaupunkiseutu metropolikunnaksi asettakaa sille palveluiden tuottotavoite ja vaatimus tuottaa palvelut espoon kustannustasolla

valtavan paljon on käyttämätöntä puuta eli tässä ei ole kysymys muusta kuin halusta ottaa järki käteen

valiokunta on viime vuosina budjettimietinnöissään kiinnittänyt erityistä huomiota kehitysyhteistyön vaikuttavuuteen ja pitää myönteisenä että suomen kehityspolitiikan ja yhteistyön hallinnossa vahvistetaan tulosperusteista lähestymistapaa

maatalouden osalta

lieneekö syy siinä että julkisten tietojen mukaan tässä keskinäisessä kommunikaatiossakin on parantamisen varaa ja valtiosihteerin välitystäkin on tarvittu

arvoisa herra puhemies

valiokunta korostaa lisäksi kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamisessa paikallisen yhteistyön sitoutumista toimintaan jotta hankkeet koetaan omiksi ja työn jatkuvuus turvataan projektien päätyttyä

valiokunta toteaa että valvonta sekä avunantaja että avunsaajamaiden taholta on oleellinen osa kehitysyhteistyötä ja pitää myönteisenä että suomella on nollatoleranssi väärinkäytösten suhteen

me tarvitsemme uudistuksia kunta ja palvelutuotantojärjestelmään tarvitsemme parempaa tehokkuutta mutta me tarvitsemme lainsäätäjien toimesta sellaiset edellytykset että se hyvä tavoite yhdenvertaisten palveluitten turvaaminen toteutuu

puhemies

valiokunta lisää kahteen momenttiin pieniä määrärahalisäyksiä

se kehityskulku oli erittäin huolestuttavaa

kiitoksia ministereille hyvistä kommenttipuheenvuoroista

voin vakuuttaa puheenjohtajana että me olisimme kyllä demokratiaa käyttäen voineet ratkaista kaikki yksityiskohdat mutta me olisimme sitten tuoneet tänne mietinnön jossa olisi ollut vähintään parikymmentä äänestystä täpärästi ja ehkä arvallakin jokin olisi mennyt

en tiedä mitä arvoa sillä olisi ollut evästyksenä seuraavan hallituksen hallitusneuvotteluihin

tuen tässä ministeri lehtomäen tulkintaa ja se oli meille tärkeä asia koska kyllä asioita pitää voida tarkastella kokonaisvaltaisemmin

pitää katsoa ympäristökysymyksiä jotka ovat kaikessa läpitunkevana ajatuksena mutta myös aluetaloudellisia vaikutuksia puhdasta energiaa työllisyysvaikutuksia tulvansuojelukysymyksiä kaikkia niitä jotka vaikuttavat yhteiskunnan kokonaisetuun

valiokunnan jäsenet olivat valmiita sovittelemaan ja saimme yhteistyössä mielestäni enemmän aikaan kuin näin vaalien läheisyydessä olisi huonoimmillaan voinut käydä

valtioneuvoston linjaus on oleellinen asia kun ratkaisuja tehdään ja tältä osin keskusta oli valmis tämän kompromissin hyväksymään vaikka olisimme kyllä tietysti jos olisimme yksinään kirjoittaneet tämän pykälän kirjoittaneet sen vielä selkeämmin ettei olisi tarvinnut sdpn puoleltakaan näitä tulkintoja hakea vaan se olisi ollut yksiselitteisempi